erkki virtanen aivan oikein totesi meillä on vähän niin kuin onnellisten terveydenhuolto ja vähemmän onnellisten ja vähemmän onnelliset joutuvat menemään terveyskeskukseen jossa ei ole niin helppoa tavoittaa lääkäriä ei ole niin helppoa saada tutkimuksia ja niin edelleen

on todellakin niin että jokainen kuutti joka menetetään ihmisen toiminnan tuloksena on yksi kuutti liikaa

suomalaisten turkistuottajien olisi pitänyt ja pitäisi hiukan katsoa sitten kun he tällä tavoin argumentoivat omaa toimintaansa sitä ovatko he oikealla asialla myydessään siitoseläimiä kiinaan

tuo oulun yliopiston helsingistä tuotu hallitus kuvaa sellaista taloudellista liberalismiajattelua jossa ei millään muulla ole arvoa kuin sillä talou dellisella ikään kuin voiton edun tavoittelulla

järviselle ollut tärkeä asia

lauslahti piti ihan hyvän puheenvuoron jossa hän kiinnitti huomiota elintarvikkeiden terveysvaikutuksiin ja lisäsi siihen arvonlisäveron vaikutukset

perimmäisenä tavoitteena on saada aikaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakiintuminen ilmakehässä sellaiselle tasolle ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallista häiriötä ilmastojärjestelmässä

mielestäni hallituksen ei olisi pitänyt siunata sitä että norpan suojelu viedään etelä savon elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen toimialan piiriin pois metsähallitukselta

aivan oikein mielestäni tämä on huomioitu

haluaisin todeta sen että tähän tarvittaisiin kyllä lisää lainsäädäntöä joka mahdollistaa todellakin niiden kansalaisten siirtymisen jotka ovat työelämässä joustavasti omais hoitojärjestelmän sisään tai tukemaan nimenomaan omaisen hoitoa ja tämä liittyy myös omaishoidon tukijärjestelmään

tämä taso tulisi saavuttaa aikavälillä joka sallii ekosysteemien sopeutua ilmastonmuutokseen luonnollisella tavalla varmistaa ettei elintarviketuotanto ole uhattuna ja mahdollistaa kestävän taloudellisen kehityksen

työterveyshuoltoahan myöskin kunnat antavat ja ne myös myyvät palvelujaan ei ainoastaan yksityinen sektori

näin suomalaiset turkistarhaajat ovat tehneet ja tekevät

olen samaa mieltä

kreikkahan on muun ohella logiikan lähtökohtamaa ja siinä mielessä meidän logiikkammekin paljon siihen pohjautuu

arvonlisäveroa voitaisiin laskea niiden tuotteiden kohdalla joilla on positiivisia terveysvaikutuksia mutta aivan samalla tavalla voitaisiin nostaa niiden kohdalla joissa nuo terveysvaikutukset ovat kielteisiä

kansaneläkelaitoskin jonka pitäisi olla eduskunnan valvonnan alla toimii niin että reumasäätiön sairaala lopetetaan ja kela itse on ollut päälopettaja siinä

onko sitten tarkoituksena luoda kilpailevat markkinat ja tällä tavalla piristää markkinaelämää ja maailmaa

en tiedä mutta joka tapauksessa myöskään suomessa ei turkistarhausta koskaan saada sellaiselle tasolle että se olisi eettisesti hyväksyttävää ja taloudellisesti

tynkkysen kanssa myös paikalla

se hankki puolet omasta reumakuntoutuksestaan punkaharjulta kilpailutti ja teki tarjouspyynnöt sillä tavalla että voitiin antaa kuntoutukset punkaharjulle

tässä tuodaan esiin ajatus että vuorotteluvapaajärjestelmä ei ole sitä varten kehitetty että se mahdollistaa nimenomaan tämän omaishoidon vaan senhän pitäisi vahvistaa asianomaisen jaksamista työelämässä

alkoholin vaikutus myös sillä kentällä on todella suuri kielteinen tekijä jolloinka alkoholin hinnan nostaminen entisestään verotuksen keinoin olisi mielestäni tarpeen

tällaista laitteistoa yhteiskunta rahoittaa

puhemies

mauri salo joka käytti edellisen puheenvuoron siinä mielessä että ei espanja ole enää hallittavissa

sen jälkeen sitten punkaharjulta alettiin kysyä heinolasta millä tavalla te näitä reumapotilaita kuntoutatte ja tultiin kysymään neuvoa

keskustelu on päättynyt

mutta omaishoito ja läheisen hoitaminen tulee olemaan entistä suurempi kysymys ja vaatii keskittymistä ja resursseja ja myöskin tietysti omaishoidon tuen kehittämistä

siis aivan järjetön asia siinäkin jonkunlainen taloudellinen kilpailu kilpailuttaminen

sen kakkoskäsittely oli siis eilen illalla ja sen yhteydessä oli mietintö pöydällä

tiedetään että kreikan sisäiset mielipiteet ristiriitainen tilanne siellä sisäpoliittiset ongelmat saattavat johtaa siihen että siellä ensinnäkään ei löydy poliittista konsensusta se on yksi asia

mutta ehkä tavoitteena oli tällaisen niin sanotusti kalliin heinolan sairaalan alasajo kuitenkin ja tämä tehtiin kela johtoisesti

siinä mietinnössä ympäristövaliokunta totesi että kaikkia tämän tyyppisiä avustuksia ei pitäisi maksattaa budjetin ulkopuolelta asuntorahaston varoista vaan pitäisi myös säilyttää budjetissa nämä momentit

toivon mukaan tuossa tilanteessa ei olla torkkupeiton tai minkään muidenkaan vällyjen lämmössä vaan toimitaan ajoissa

kaiken kaikkiaan tämä itse järjestelmä vuorotteluvapaasta on hyvä ja tärkeä ja sen kehittäminen ja tukeminen ja vakinaistaminen on positiivinen asia

toisaalta jos sisäpoliittisesti viedään kuitenkin läpi nämä taloustavoitteet kreikassa niin se ajaa kreikan talouden alamäkeen jolloin siellä ei ole sitten kuitenkaan bruttokansantuote samassa mitassa vaan se laskee ja työttömyyttä tulee leikataan julkista palvelua ja niin edelleen

täällä ed

levy tehtiin sitten seurana mainetta puolustamaan ennen kuin tämä keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

nyt tapahtuu toisella tavalla

tämän päivän uutiset kreikasta ovat olleet erittäin hälyttäviä puolin jos se olis mun tapaan

eikö ole mitään uutta paperiteollisuudelta metsäteollisuudelta onko se sitä samaa paperia ja kartonkeja kuin tähänkin saakka joiden kilpailukyky kuitenkin on heikompi nyt kuin se on ollut joskus ennen kansainvälisillä markkinoilla

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

näin ollen voidaan sanoa ja todeta että kun tätä valiokunnan kannanottoa on laadittu ja todettu että ikään kuin laman pohja on saavutettu niin mahdollisesti nyt nämä euroon liittyvät ongelmat ovat tuomassa uutta laman tyyppistä tilannetta eurooppaan suomeen

keskustelu alkaa

toivon mukaan tästä ei koidu uutta ongelmaa

toteankin että käsittely tältä osin on ollut jo ennen tätä lamavaihetta

tämä keskustelu unohtui varsin nopeasti

mielestäni tästä myös eduskunnan pitäisi keskustella mikä on se toivottu taloudellinen kasvu

pulliainen siitä että he ovat todenneet tämän huolen todella ajankohtaiseksi ja todella tänä päivänäkin julkisuudessa olevat tiedot entistä pienemmästä kuuttikannasta syntyneestä kuuttimäärästä tukevat todella mielestäni tätä lausumaehdotusta

tässä on todella itsekkyydestä vahvasti kyse niiden kalastajien kannalta jotka ilmoittavat helsingin sanomissa oikein valokuvan kera että me emme ainakaan ryhdy mihinkään rajoituksiin

oliko helmikuussa kun helsingin sanomat varsin näyttävästi uutisoi saimaan rannoilta näitä keski ikäisiä miehiä kuvaten ja heidän replikointiaan siteeraten

perustuslain mukaan meidän pitäisi pistää en minä

toivon että tuon sanan tilalle etsittäisiin joku muu

tämä esitys vaikeavammaisten yrittäjien verotuksen helpottamiseksi on nimenomaan tällainen teko

keskustelu on päätynyt voi myös

ehdotus vectraa sillä että tulevaisuusvaliokuntaa jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään huhtikuun kuudentenatoista päivänä ensi vuonna vähäpäästöisestä energiamuodosta

mutta tässä on usean kuukauden ajan koko tämän tärkeän kevään ajan ollut sellainen maku että ministeri anttila on kaikin keinoin pyrkinyt olemaan astumatta niiden mahdollisten keskustalaisten isäntien taikka yleensä alueen kunnan jäsenten tai siellä kesämökkiään pitävien varpaille tässä asiassa ja ajanut tätä vapaaehtoista suojelulinjaa kun tiedämme että niitä erilaisia kalastusyhteisöjä on niin paljon että niiden kanssa on todella vaikea tehdä vapaaehtoisia sopimuksia

arvoisa herra puhemies

käsittelemme kiinteistöverolain muuttamista ja hallitushan nyt esittää nimenomaan ala ja ylärajojen nostamista jotta kunnat pääsisivät ongelmissaan hivenen eteenpäin eli voisivat verottaa enemmän asukkaita

arvoisa herra puhemies

tämä kiinteistövero on vain ongelmallinen muitakin veromuotoja enemmän siinä että se on ikään kuin tasavero siinä mielessä että sekä köyhän että rikkaamman kiinteistön arvoa suhteellisesti verotetaan samalla prosenttiyksiköllä

ministeri lehtomäki on lähdössä ilmastokonferenssiin poznaniin ja sitä taustaa vasten voi todeta että merentutkimus ja itämeren tutkimus on entistä haasteellisempaa johtuen ilmastonmuutoksesta ja niiden toisiinsa liittyvistä vaikutuksista merien vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta meriin ja itämeren kohdalla se merkitsee rehevöitymisen lisääntymistä

sama koskee asumiskiinteistöä kuin myös esimerkiksi muita kuin vakituisia asuntoja jotka ovat näitä kesähuviloita kesäasuntoja ja sitten yleistä kiinteistöveroa joka liittyy taas muun muassa maaomaisuuteen

pakkanen ensimmäisenä pien saimaan kunnostamishanke

voi sanoa että oikeudenmukaisuusnäkökulmasta kuntien pitäisi tietysti enemmän kiinnittää huomiota yleiseen kiinteistöveroon kuin asumiskiinteistöjen verottamiseen koska tässä ensiksi mainitussa on mukana myöskin maaomaisuus ja sen verottaminen

kyllä työterveydenhoito on sellainen yhteishanke jossa ovat olleet työnantajat ja työntekijät ja yhteiskunta valtio kansaneläkelaitos mukana ja se on tärkeätä

tämä on varmasti meille ed

tässä mielessä vastalauseen lausumaehdotus on erittäin perusteltu

anneli kiljusen kanssa todella tuttu ongelma joka puhuu juuri ilmastonmuutoksesta kertoo sateisuuden lisääntymisestä huuhtoutumisesta ja siitä että pien saimaan alueella on todellakin myös talvisaikaan ollut sinileväongelma siis rehevöityminen ongelmana

missään tapauksessahan esimerkiksi julkinen terveydenhoito avoterveydenhoito esimerkiksi ja työterveys eivät ole kilpailevia vaan päinvastoin niitä molempia pitäisi edistää koska niille ihmisille eläkeläisille työttömille jotka eivät ole työterveyden piirissä jää luonnollisesti kunnallinen terveyskeskus jäljelle ja ne ongelmat mitä siellä monissa kunnissa on olemassa ovat tietysti meidän yhteinen probleemamme ja sitä tilannetta pitäisi parantaa

siinä vietäisiin kokonaisuus viikkiin ja siinä olisivat mukana kaikki toimivat tahot ilmatieteen laitoksen merentutkimuslaitoksen ja syken osalta

se edellyttäisi että tämä väliaikainen pilkkominen mikä nyt tapahtuu jos otamme huomioon esimerkiksi liikenne ja viestintävaliokunnan lausumaehdotuksen jäisi tapahtumatta ja päästäisiin suoraan toimivaan isoon yksikköön jossa olisi se kriittinen massa myös mukana mihin täällä aikaisemmin viittasimme

tähän liittyvät myös turvesuot ja niiden avaaminen laajemmin yleensäkin suomen sisävesissä

maan hallitus ei huolehdi kunnista niin että kunnat pystyisivät huolehtimaan puolestaan peruspalveluista vaan avataan kunnille mahdollisuus lisätä kiinteistöveroja ja verottaa kansalaisiaan entistä enemmän sen lisäksi että myöskin kunnan veroprosentti nousee

haluan todeta ed

kansallispuistojen ylläpitoon ei ole kylliksi osoitettu varoja mutta erityisesti puuttuu luontokeskuksia taikka opastuskeskuksia

näin ollen ministeri lehtomäki olisi tietysti hienoa jos pääsisimme heti suoraan tällaiseen oleelliseen avaukseen ja kunnioittaisimme merentutkimusta tieteen alana jota ei sovi sinänsä amputoida ja pilkkoa palasiksi niin kuin nyt tämän esityksen mukaan kuitenkin valitettavasti käy

ei työterveyttä pidä heikentää jotta jotenkin päästäisiin samalle tasolle päinvastoin molempia pitäisi kehittää edelleenkin ennalta ehkäisevään suuntaan

asko seljavaara että me lopetimme tai kela lopetti ja hallitus vaikeni ja piti kädet taskuissa syvällä reumasäätiön sairaalan on mielestäni virheellistä politiikkaa

siinä huippuyksikkö häipyi olemassaolosta ja sitä ei enää ole tilalle jotakin yritetään

mutta kuitenkin meidän pitäisi pitää huolta huippuyksiköistä sairaanhoidosta terveydenhoidosta ja ennaltaehkäisevistä tahoista kaikista näistä

tässä kohdassa on todettava että tuo kimolan kanava siis päijänteen heinolan ja toisaalta kuusankosken välillä ei ole missään tapauksessa osa kymijoen kanavointia se on todettu joka vaiheessa vaan siellä oleva vanha kimolan uittokanava voitaisiin kunnostaa uuteen parempaan käyttöön

se ei ole totta ja totta on taas se että annetaan kunnille mahdollisuus verottaa kuntalaisiaan entistä voimakkaammin mitä mahdollisuutta muun muassa oma kotikaupunkini sitten tulee varmasti käyttämään hätätilanteessa

sitten arvoisa puhemies

tämä päästökauppahan tuli osaksi kioton sopimusta nimenomaan yhdysvaltain vaatimuksesta

kaksikymmentä kaksi viiva

löydetty neljäkymmentäkolme allekirjoittaneen ensimmäisen allekirjoittaneet allekirjo

jouduimme lopulta tilanteeseen että päästökauppa kuten muutkin kioton mekanismit ovat mukana ilmastolainsäädännössä kioton sopimuksessa mutta yhdysvallat ei

arvoisa puhemies

tämä esitys joka nyt on käsittelyssä koskee soveltamisalan laajentamista hiilidioksidipäästöjen lisäksi alumiinituotannossa syntyvään perfluorihiileen ja kemianteollisuuden typpioksiduulipäästöihin

nämä ovat hyvin potentteja ilmastokaasuja ne ovat huomattavasti potentimpia kuin hiilidioksidi

mietintö toteaa että kaiken kaikkiaan kansallinen päästökauppalakimme vaatii kokonaisuudistusta ja tässä talousvaliokunnan mietintö on aivan oikeassa

arvoisa puhemies

näitä talousarvioaloitteita on yleensä toistettu niin minäkin olen tehnyt mutta kuitenkin on todettava että aina siellä on muutama uusikin aloite

tässä voidaan todeta että aika on varsin kiireinen tuolloin vajaan vuoden kuluttua ja vaalitkin ovat sitten siinä edessä

tämän määräraha aloitteen ajankohtaisuus on tämän päivän keskustelunkin mukaan hyvin tärkeä

tässä tilanteessa kun päivä on pitkäksi venynyt on turha näitä käydä enemmän lävitse vaan tässä kohtaa voin todeta vain että tämä instituutio näiden aloitteiden tekemiseen on kyllä tarpeellinen koska tällä tavalla voidaan asioita tähdentää kansanedustajan toimesta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

eräs tärkeä asia johonka ympäristövaliokunta lausunnossaan viittaa on tämä päästökauppakatto joka on oleellinen tekijä tämän päästökaupan vaikuttavuuden suhteen siis sen maksimaalinen taso jonka alapuolella pitää eun päästöt olla

hiukan etelämpää helsingistä itäinen ilmansuunta on ainut mahdollinen jonneka voidaan maata myöden viedä ratakiskot ja sieltä ne puuttuvat edelleenkin

arvoisa puhemies